toisaalta en ymmärrä mikähän meissä suomalaisissa poliitikoissa on ollut vikana että me emme ole aikaisemmin saaneet sitä mahdollisuutta käyttöön että työmarkkinatuella ihminen voisi mennä viimeistelemään omia opintojaan

mitä tulee sitten pankkien pääomittamiseen ervvtä on käytetty jo tähän mennessä pankkien pääomittamiseen sitä kautta että kun maa on ollut kriisissä niin osa näistä ervv lainarahoista on käytetty sitten pankkien pääomittamiseen

eli rakenneuudistus joka ei tunnu eikä näy eikä vaikuta missään ei ole myöskään semmoinen rakenneuudistus joka meitä auttaa

tämä hallitus antaa mahdollisuuden niille ihmisille joilla on opinnot kesken mennä viimeistelemään oman tutkintonsa ja tätä ei kukaan koskaan ole aikaisemmin saanut aikaiseksi tehdä

se on aihepiiri joka vaatii kehittelyä

tässä tapauksessa se voisi olla ilman ohjelmaa se on muutos tähän nykyiseen mutta ensisijaisesti tietysti pankkien omistajien täytyy pääomittaa sen jälkeen oman valtion ja jos on tilanne missä oma valtio ei kykene pääomittamaan ja pankin systeeminen merkittävyys on niin suuri että sen kaatuminen aiheuttaisi vahinkoa muille euromaille niin sen takia tämä mahdollisuus on tähän kokonaisuuteen myös otettu

se tarkoittaa sitä että tuohon tiehen mahtuu myöskin vaikeita taipaleita sisälle sellaisia uudistuksia jotka eivät välttämättä saa kansalaisilta pelkästään hurraa huutoja mutta jotka ovat välttämättömiä jotta hyvinvointivaltio voidaan turvata

meillä on paraikaa malin operaatio hyvä esimerkki siitä missä ehkä tahtoa eulla olisi nopeaankin reaktioon mutta kykyä toimintaan ei samassa määrin ole

arvoisa puhemies

siinä oli paljon hyviä ja kannatettavia yksityiskohtia mutta yleisenä puheenvuorona se oli hyvin yleispiirteinen vähän tämmöinen puolueen tavoiteohjelma tyyppinen puheenvuoro

sinänsä ihan hyviä ajatuksia mutta tässä taloustilanteessa kaikkea ei voi toteuttaa ilman että velka kasvaa koska sen dynamiikka ei vaikuta samassa ajassa jos vaikuttaa koskaan

väestörakenne todellakin muuttuu ja toivon että kaikki kansanedustajat mutta mahdollisesti myös kaikki kuntapäättäjät ja kuntalaiset käyvät katsomassa valtioneuvoston kotisivuilla oman kotikuntansa väestökehitystä koska se on kyllä silmät avaava kokemus

toki eu reagoi ja toimii mutta meillä tällä saralla on vielä paljon tehtävää mukaan lukien luonnollisesti materiaalihankinnat yhteinen tiivistyvä yhteistyö kaikkinensa

toinen tie jonka me voimme valita jokainen meistä mutta myöskin kollektiivisesti me yhdessä on se tie että me annamme hyvinvointivaltion näivettyä palveluiden rapautua sekä kuntien että valtion velkaantua ja työttömyyden kasvaa

esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen muuttaminen toiseen muotoon niin kuin esititte voi olla hyvinkin kannatettava ajatus

niillä jotka eivät maksa veroja ollenkaan etuuksia on pääsääntöisesti nostettu ja kun tuloveroja lasketaan se kohdistuu tietenkin kaikkiin

mutta kuten valtiovarainministeri tuossa totesi minä olen sataprosenttisen varma että keskusta tuo tämän salin käsiteltäväksi yksityiskohtaisen momentti momentilta käsitellyn leikkauslistan ja myös menojen lisäyslistan ja kuten olemme kuulleet myös tämän vuoden osalta

kun katsotaan näitä ryhmäpuheenvuoroja keskityn ehkä enemmän oppositiopuolueiden ryhmäpuheenvuoroihin minun täytyy todeta että perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa oli kyllä todella vähän mitään konkretiaa

joka ikisessä suomalaisessa kunnassa väestö ikääntyy joka ikisessä suomalaisessa kunnassa mennään siihen suuntaan että on entistä vähemmän työikäisiä ihmisiä ja entistä enemmän eläkkeensaajia ja toisaalta lapsia

eli ei prosentuaalisesti rikkaitten veroja ole poistettu ei pääomatulovero ole keventynyt vaan edellisen kerran ahonviinasen hallitus esimerkiksi kunnallisperusvähennystä kasvatti

tämä on aihepiiri joka on suomea kiinnostanut ja kiinnostaa edelleen ja tässä yhtenä semmoisena yhteistyöryhmänä maita voidaan pitää niin sanottua weimarin maaryhmää

minulla oli mahdollisuus keskustella suomen yrittäjien hallituksen kanssa tuossa joitakin kuukausia sitten ja siellä itse asiassa osa syn hallituksen jäsenistä sanoi että ei tässä oppisopimusjärjestelmässä ja sanssi rahassa ole mitään vikaa kunhan siihen perehtyy huolella

arvoisa puhemies

se oli ihan värikäs osin viihdyttävä mutta oikeastaan enemmän siinä oli suunsoittamista ja tahallista väärinymmärrystä

arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä että meidän on tunnustettava että meidän on tehtävä enemmän suomessa työtä koska nykyisen kaltainen hyvinvointivaltio on mahdollista vain siinä tilanteessa jos me pystymme nostamaan työllisyysastetta että me saamme yhä useamman suomalaisen tekemään työtä antamaan oman panoksensa yhteiskunnan hyväksi ja sitä kautta olemaan myöskin yhteisissä talkoissa mukana

tuossa ympäristöministeri tiesi valistaa että viime vaalikaudella kivihiiltä käytettiin keskimäärin enemmän kuin tällä vaalikaudella on käytetty mutta ei muistella menneitä katsotaan eteenpäin

tämä hallitus sitten lähestulkoon sama hallituspohja palasi tähän eli kunnallisveron vähennystä kasvatettiin ihan työllisyyssyistä oikeudenmukaisuussyistä ja työllisyyssyistä

kansainvälinen toiminta ylipäänsä on suomen oman maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden kannalta aivan keskeinen osa

työtä pitää tehdä meidän jokaisen joka työhön kykenee riippumatta siitä millaisia arvoja vaaleissa äänestää

no tosiasia on se että menot lisääntyvät palvelun tarve lisääntyy ja silloin pitää kysyä onko se kotikunta enää riittävän turvallinen turvaamaan palvelut tulevina vuosina

kuten totesin tässä julistuksessa on paljon hyviäkin puolia mutta ei sitä vakavuutta mitä voisi odottaa oppositiopuolueelta kun puhutaan suomen tulevaisuudesta

kun yhdysvalloissa on jo esiintynyt tai satu satu saatu rohkaisevia tuloksia liuskekaasun yleistymisestä sillä on ollut vaikutus kivihiilen hintaan joka on laskenut

sitä tehdään niin eun kuin pohjoismaiden piirissä enenevässä määrin mutta myös naton piirissä ja luonnollisesti perinteisesti ykn puolella

ainakin yrittäjien palautteena suomen yrittäjien hallituksen jäsenistä yksi oli tämmöinen hoiva alan palveluyrittäjä joka erityisesti sanoi että hän käyttää tätä nykyistä systeemiä

no helposti päästään siihen että ei ole ja silloin meidän pitää uskaltaa uudistaa rakenteita jotta meillä on laajemmat hartiat kantaa hyvinvointipalveluista vastuuta

valtiovalta on ollut perinteisesti mukana tukemassa uutta kasvua mutta valtiovalta ei ole perinteisesti ollut mukana kattamassa tappioita ja tässä linjassa meidän pitää myös pysyä

mitä tulee sitten parturi kampaamo ja arvonlisäverokokeiluun niin siitä ei edustaja tiilikainen ihan hirveätä mekkalaa kannata pitää koska me päätimme viime hallituksessa että tämä kokeilu päättyy

tässä ovat hyvin sekaisin isot asiat pienet asiat sekä sitten ajankohtaiset asiat ja pidemmän aikavälin tavoitteet

kysymys on siis siitä että pystymme yhdessä toisten kanssa ennalta ehkäisemään kriisejä tai taltuttamaan kriisejä mutta myös kehittämään omaa puolustuskykyämme omien puolustusvoimiemme kykyä reagoida kriisitilanteisiin

minä uskon että kaikki sekä oppositiopuolueet että hallituspuolueet pyrkivät vilpittömästi tekemään kaikkensa työpaikkojen pelastamiseksi

otan tämän nyt esille vain sen takia että tässä tilanteessa missä kansalaisilta vaaditaan paljon missä erityisesti päättäjiltä meiltä poliitikoilta vaaditaan paljon olisi kyllä syytä vakavoitua esittää konkreettisia keinoja ja käydä niistä sitten asiallista keskustelua

meillä on lukuisia yrityksiä tässä maassa jotka joutuvat syystä tai toisesta vaikeuksiin ja silloin kun ne tulevat meiltä pyytämään että auttakaa kun autoitte silloinkin niin meillä täytyy olla linja kirkas

me tarvitsemme myöskin pidempiä työuria

ei semmoista poliittista voimaa olekaan joka haluaisi maksimoida työttömyyden

sen takia tämän paletin täytyy olla laaja

toki me voimme tehdä suomessakin yhtä sun toista mutta olette oikeassa siinä että me olemme tämän hallituksen toimesta leikanneet menoja ja nostaneet veroja

voihan niin esittää mutta loogisuuden ja uskottavuuden kannalta jos se hallituksen ja opposition raja on se milloin aina mielipide muuttuu se ei ole kauhean uskottavaa eikä luottamusta herättävää

tästä syystä hallituksen viimeviikkoisten päätösten punaisena lankana on työ

me emme lähde auttamaan tappiollista liiketoimintaa mutta me voimme olla mukana luomassa jotakin uutta

meidän pitää tasapainotella sen suhteen että valitaan vaikuttavimmat keinot mutta kaikkea hyvääkään ei pystytä toteuttamaan sen takia että verotulonmenetykset tai menojen leikkaukset ja niistä aiheutuvat positiiviset seuraukset eivät kulje vuosien varrella päittäin ja meidän pitää kuitenkin joka vuosi osoittaa ulospäin että suomen velkaantuminen taittuu eli tämä vaatii vastuullista asioihin suhtautumista

eli kansainvälinen yhteistyö mitä ikinä se näistä äsken mainituista onkaan ei ole pois kotimaan puolustuksesta vaan se on nimenomaan sitä vahvistava

minä esitän että te viette sekä keskustan että perussuomalaisten rakennemuutospaketit valtiovarainministeriöön jossa ne arvioidaan minkä jälkeen voimme katsoa ohjelma ohjelmalta kuka pääsee ja kuinka pitkälle

monet elävät siinä tilanteessa että on tiedossa irtisanomisia tai lomautuksia tai vaikkapa ihan muuten vaan pelkäävät kuinka minun yritykselleni käy saakohan se myyntiporras tehtyä kauppoja ensi vuodeksi peruvatko asiakkaat kauppoja

minusta viime viikko jää suomen poliittiseen historiaan viikkona jolloin hyvin laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa yli poliittisten puoluerajojen mutta myöskin työmarkkinaosapuolten keskuudessa kyettiin asettamaan yhteinen etu oman edun edelle

ja kun me kaikki tiedämme sen että vain työnteolla voidaan hyvinvointi ylläpitää vain työnteolla saadaan riittävästi verotuloja niin näiden kuntien kohdalla kriisi on akuutti

arvoisa puhemies

kyllä tämä luo epävarmuutta

ei puheenvuoroja voi vaihtaa yleisön mukaan

mutta yhdenmukaistetaan nämä tarkastelujaksot ja sen jälkeen valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmä arvioi millaisia vaikutuksia kunkin puolueen esityksellä aidosti on